toisen käsittelyn esitellään päivitys yhdeksäs saa sen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiinsemmassa käsittelyssä

arvoisat sosialidemokraatit eikö se kuvasta jollakin tavalla teidän kaksiraiteista suhtautumistanne tähän että ette halua ollenkaan ottaa kantaa siihen että te vastustatte yhtä kaikkein keskeisintä elementtiä tässä sosiaalitupossa

tähän väliin pari vastauspuheenvuoroa

edustaja sankelo lyhyt vastauspuheenvuoro koska kahteen kertaan teidän nimenne ja korkea asemanne tässä mainittiin

puhujat ottakoot tämän huomioon puhetta muotoillessaan

no hieman

asian käsittely kesti

arvoisat edustajat minä huomaan että on tarvetta vielä debattiin mutta nyt menettelemme niin ja on minusta kohtuullista että kun täällä jotkut edustajat ovat kohta kolme tuntia odottaneet puheenvuoroa menemme tätä listaa ja jos tämän listan jälkeen tarvitsemme vielä debattituokion niin se on kyllä mahdollista

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivitys on kahdestoista osin käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

toiseen käsittelyyn esitellään päiväretki kymmenesosia

voi myös nostoehdotus hyväksytään ja sille että hallintovaliokunta ja lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kuudessa asin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvä lakia

lakiehdotusten toinen käsittely on päätynyt asia

debatin arvioitu kesto noin yksi tunti jotta pääsemme myöskin yleiskeskustelupuheenvuoroihin

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

toiseen käsittelyyn esitellään kaderistyksen kolmastoista asti

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan se että lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on päätti ensimmäiseen käsittelyyn esitellä päivystyksen neljästoista asian käsittelyn pohjana liikenne ja context kolmastoista maalilla

arvoisat edustajat huomautukseni ei koske pelkästään edustaja kiljusta vaan meillä nyt on ollut taipumus että nämä puheenvuorot rupeavat taas venymään hieman yli meidän yhdessä sopimamme enimmäispituuden

aikaa myöden

keskitalo kolmastoista

pyydän kiinnittämään tähän asiaan huomiota

käsittelyn on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

edustajat salonen heikkilä leppä matikainen kallström ja sitten tämän keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja myllykoski ja sitten ministeri ihalaiselle keskustelun päätöspuheenvuoro

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

sitten loppukiihdytys

tiiviitä puheenvuoroja

no vain muutamalla sanalla

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys yhdeksäs osa puhemiesneuvosto ehdottaa että asialähetyttää

nyt päätetään lakiehdotusten

edustaja zyskowicz aivan lyhyesti

keskustelu on päättynyt

arvoisat edustajat minusta tuntuu siltä että me pystymme käymään läpi kaikki nämä tähän asti pyydetyt vastauspuheenvuorot

kiitoksia ministeriviin keskusteluun hyvä asia lähetetään valtiovarainvartista ensimmäisen käsittelyn ministeri rinne

kärsivällisyyttä kyllä tämä tästä järjestyy

käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaiset lakiehdotuksen ensimmäinen pohjana on päättyvän ensimmäiseen käsittelyyn esitellään vain eristyksen viidesosan käsittelyn maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt osia

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsimmassa käsittelyssä

esittelypuheenvuoro mietinnöstä

no niin ministerin vastauksen jälkeen on aiheellista sallia lyhyehkö debatti ja pyydän pyytämään vastauspuheenvuoroa painikkeella ja seisaalleen nousten v painike käytössä

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

hyvät edustajat täällä on ihan riittävästi kirjattuja puheenvuoroja ja ne ovat täällä näkyvissä joten semmoinen jojoliike ei auta yhtään sen puheenvuoron saamisessa

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetula kiertävässä

sitten mennään puhujalistaan

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt asialle

kohta alamme lopetella

keskustelu

keskustelu

edustaja vikman edustaja kantola edustajat tolppanen jalonen juvonen edustaja vehkaperä ja edustaja kalli ja sitten mennään puhujalistaan

anteeksi edustavat eläinten tittelin innokkaalta töminää ajattelitte pelon taas teki asiasta sanottavaa tämän asian suhteen on pidetty puhevuoro joten keskustelu on päättynyt

toisen käsittely esitellään päiväys yhdestoista nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsimmässä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies

haluan tarttua vähän niihin arvioihin kun täällä aika monessakin puheenvuorossa esitettiin että valtio ei olisi tukenut kuntia kansalaisille tärkeitten peruspalveluitten järjestämisessä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

muutama luku muistin virkistämiseksi

toisen käsittely esitellään päivystyksen kahdestoistaosan nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

edustaja jo kyseisen valiokunnan puheenjohtajalle on

keskustelu on

esitykseen sisältyvät lakiin

eduskunta pysyä samassa käsittelyssä tekemässään päätöksessä

yleiskeskustelu ja valiokunnan puheenjohtaja prustia on

kehut menivät lisäajan puolelle mutta olkoon

arvoisat edustajat huomaan lievää levottomuutta siellä salin puolella

minulla on vakaa pyrkimys että kaikki ne jotka ovat varanneet tähän mennessä vastauspuheenvuoron ehtivät sen vielä käyttää kun pidättäydytään tiiviissä ilmaisussa

toiseen käsittely esitellään päivä

eli väitteenne siitä että kuntataloudesta ei ole pidetty huolta ovat perättömiä

osittain kaikilla on osittain toiseen käsittelyyn esitellään kaveriksi viidestoista asian nyt on päätettävä ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

lakiehdotuksen toinen käsittely ja

toisen käsittely esitellään kai virtasen viides toista asti